elikkä lentoliikennehän ei maksa polttoaineveroja eikä tähän saakka ole myöskään ollut päästökaupassa mukana niin että veroluonteista kustannusrasitusta ei lentoliikenteellä ole ollut

jos kööpenhaminassa niin kuin toivon saadaan aikaan kattava sopimus koskien myös lentoliikennettä niin silloin tämän täällä käsittelyssä olevan lain merkitys kyllä raukeaa jos tässä päästään nopeassa tahdissa globaaliin systeemiin

tämä on globaalia toimintaa aiheuttaa globaaleja ongelmia ja niin muodoin myöskin ratkaisujen pitäisi olla globaalitasolla

niin kuin täällä todettiin tämä meillä käsittelyssä oleva laki on vaan eu direktiivin toimeenpanoa tässä ei kovin paljon näitten yksityiskohtien kanssa liikkumavaraa meillä tässä salissa ole

silti en malta olla kommentoimatta tätä että tämä nyt ehdotettu järjestelmä ei kyllä kovin vahva ohjausvaikutukseltaan ole

on todettava että tämä hallituksen energiaveropaketti on mittaluokaltaan hyvinkin suuri ja täytyy myös todeta että kyllä tämä kokonaisuutena vie verotuksen rakennetta hyvään ja oikeaan suuntaan

sitten täällä on tuotu esiin tätä suomalaista murhetta ja keskusteltu siitä että täällä lennetään vajailla koneilla ja sen johdosta tämä esitetty laskentamalli ei ole oikein oikeudenmukainen

arvoisa puhemies

mutta aivan kuten eu komissio on tässä todennut tämä on ympäristön kannalta parhaaksi nähty ohjausmenetelmä että tonnikilometrit ovat laskennan pohjana

kähköselle ja ed

verotuksen painopistettä on hyvä siirtää kulutuksen ja erityisesti ympäristöhaittojen ja ilmastohaittojen verottamiseen ja tämä uudistus kyllä sen tunnusmerkin täyttää vallan hyvin

en kyllä ole mikään oikea edustaja puhumaan kokoomukseen yrityssiiven puolesta mutta yhdyn silti siihen näkemykseen jonka ed

tässä on kuitenkin muistettava se että tämän energiaveron maksamisen osalta hyvin suurelta osin siihen kuitenkin voivat yksityinen ihminen ja yrityksetkin vaikuttaa kuinka paljon sitä veroa joutuu maksamaan omiin kulutustottumuksiinsa huomiota kiinnittämällä

minusta on niin kun täällä on monessa kohtaa korostettu sitä lentoliikenteen lentämisen välttämättömyyttä että jos se kerran on välttämätöntä niin kyllä siitä sitten voidaan maksaakin

hallitukselta on myös tulossa esitys näitten lämmitystapamuutosten tukemisesta jota kautta tarjotaan myös porkkanaa siihen että voidaan ympäristöystävällisempään lämmitykseen siirtyä

se mistä täällä ei niinkään ole puhetta ollut on se että pitkällä tähtäimellä tällä tavalla painotettu hiilidioksidiverotus vaikuttaa myös yritysten toimintaan ja niiden tuleviin polttoainevalintoihin

on tietysti selvää että tämä ei ihan sillä siunaamalla kun verotus muuttuu voi kovin laajoja muutoksia aikaansaada teollisuuden ja lämpölaitosten polttoainevalinnoissa mutta pitkällä tähtäimellä tämä vero ohjaus tulee toimimaan positiiviseen suuntaan tässäkin mielessä

maakaasun osalta tämä viime hetken korjaus mikä tähän hallituksen esitykseen on tehty ymmärtääkseni toimii aivan ajatellulla tavalla eli nyt ei synny ensi vuodenvaihteessa sitä kannustetta että kaukolämmön puolella siirryttäisiin enenevässä määrin kivihiilen käyttöön

tämä energiaveropaketti on sinänsä pääpiirteissään rakennettu johdonmukaisesti mutta suurin ja harmillisin poikkeus tässä on kyllä tämä turpeen kohtalo eli tämä varsin kevyt verotus joka turpeen osalle tässä tulee

perusteenahan tässä toki käytetään turpeen kotimaisuutta ehkä huoltovarmuuttakin ja työllistävyyttä mutta kyllä turpeen ekologinen selkäreppu on niin painava että sen pitäisi tässä verotuksen tasossa näkyä huomattavasti enemmän kuin tämän ehdotuksen mukaan näkyisi

ja tällä en tarkoita pelkästään turpeen hyvin suuria ilmastopäästöjä vaan tarkoitan myös turpeennoston vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ja ennen kaikkea vesistöjen tilaan

jatkossa tulevan hallituksen esityksen metsäenergian tai puuenergian käytön tukemisesta työllisyysvaikutukset juuri samoilla alueilla ovat hyvin positiiviset osaltaan kyllä kompensoisivat mahdollisen turpeenkäytön vähentämisen

tässä on vielä huomattava se että suomessa on aika paljon osaamista nimenomaan sähköautosektorin puolella ja olisi kyllä hyvä että tähän kiinnitettäisiin huomiota ja annettaisiin näille sähköautoasioiden ympärillä pyöriville yrityksille tilaisuus kehittää toimintoja

joskus esitettiin tavoitteeksi että järjestelmän pitäisi olla semmoinen näin kuntien kannalta että suhteellisen yksinkertainenkin kunnanjohtaja taskulaskimen kanssa pystyisi nopeasti laskemaan budjettia varten mitkä seuraavan vuoden valtionosuudet ovat

tässä laajennetaan veropohjaa näihin yksityisiin kaatopaikkoihin joita niin kuin täällä on käynyt esille on pitkään jo odotettukin

tässä keskustelussa on moneen otteeseen todettu että vastakkainasettelun aika on ohi ja myöskin metropoliselonteossa ja sen pohjalta laaditussa hallintovaliokunnan mietinnössä tätä samaa viestiä tuodaan esiin ja hyvä niin että tämä vastakkainasettelu metropolialueen ja muun maan välillä on selkeästikin ohi ja nämä edut nähdään yhteisinä

tämä lakiuudistus nyt ei ihan tähän vielä yllä ja tässähän olikin ministerin sanoja lainaten tarkoitus isompi remontti sitten jatkossa käynnistää

jätehierarkiassahan on tämä jätteenpoltto siellä toiseksi alimmaisena eli kaatopaikkasijoituksesta edellisenä ja eu tasolla yleisesti priorisoidaan muuta hyötykäyttöä kuten materiaalihyötykäyttöä ja esinehyötykäyttöä ennen polttamista

sinänsä tätä perusrakennetta vastaan vaikka pääkaupunkiseudulta olenkin en halua tässä esiintyä

sen sijaan keskustelusta on voinut päätellä että vastakkainasettelua on täällä seudun sisällä jonkun verran päässyt muodostumaan ja ehkä tämän keskustelun ja jatkotyön ohella tai avulla päästään sitten siitäkin vastakkainasettelusta sitten eteenpäin ja rakentaviin ratkaisuihin

eli jotta saadaan tasapuolisesti lakisääteiset palvelut eri puolilla valtakuntaa toteutettua varmasti tarvitaan myös jonkinlaista tasausjärjestelmää sen tyyppistä mikä nykyäänkin on mutta ehkä siinä jotain hienosäätöä voisi olla paikallaan vielä tehdä

nyt tämä mietityttää miten tämä linjaus jossa jätteen massapoltto on jätetty jäteverotuksen ulkopuolelle toimii suhteessa jätehierarkiaan ja jätteen synnyn ehkäisyyn

keskustelussa on myös käynyt selkeästi ilmi että metropolipolitiikkaa jonka tämä nykyinen hallitus on nyt aloittanut pidetään hyvänä asiana ja myöskin että sitä halutaan jatkaa

nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä ja myös tässä lakiehdotuksessa on aivan oikein pyritty tasapuolisuuden edistämiseen sillä tavalla että palvelujen toteuttaminen on mahdollista

nyt on nimittäin vaarana että enenevässä määrin on sellaista jätte sellasia ja sellaisia jätefraktioita joilla olisi materiaalinakin hyötykäyttömahdollisuuksia ohjautuu polttolaitoksiin nimenomaan massapolttolaitoksiin

tätä tarkoitusta varten on näitä palvelutarvetekijöitä täällä eli muun muassa väestörakenteeseen liittyviä kertoimia kuten työttömyyskerroin sairastavuuskerroin päivähoitokerroin vammaisuuskerroin ja lastensuojelukerroin

no sekin on täällä tullut kovin selkeästi esille että sitä tarvitaan segregaation eli alueellisen eriytymisen torjumiseksi ja sosiaalisen eheyden vahvistamiseksi ja maankäytön asumisen ja liikenteen asioiden ratkaisemiseksi ehkä joistain muistakin syistä

myöskin puuttuu kannustevaikutus siihen että mieluummin kuin tehtäisiin massapolttoa haettaisiin erilaisia kaasutus ja mädätysvaihtoehtoja jota kautta saataisiin monikäyttöistä metaania polttoaineeksi

mutta jotain siitä puuttuu

mutta näiden asioiden paremman hoitamisen arvellaan johtavan metropolialueen parempaan kilpailukykyyn ja myöskin parempaan elämänlaatuun täällä alueen asukkaiden osalta

nythän tässä on käytetty työkaluina lähinnä erilaisia aiesopimuksia joilla on keskeisiin ongelmiin pyritty puuttumaan ja onkin saatu edistystä aikaan

niin kuin sanoin metropolialueilla näitä on paljon enemmän ja tämä olisi semmoinen asia joka valtionosuusuudistuksessa pitäisi tunnistaa ja pitäisi ottaa huomioon

erityisesti haluan nostaa esiin tämän maahanmuuttajan kotoutusta ja työllistymistä edistävän aiesopimuksen jolla on vaikutuksia ollut mutta myöskin asumisen ja liikenteen ja asunnottomuuden torjunnan osalta aiesopimuksillakin on edistystä saatu aikaan

arvoisa puhemies

tosin on sanottava että näitten solmiminen tässä kuntarakenteessa ja seudun rakenteessa ei ole aivan yksinkertainen harjoitus kun kuntia on kovin monta ja niin muodoin sopimusosapuolia

olisikin hyvä pohtia maahanmuuttajakertoimen liittämistä valtionosuuden perusteisiin

pääministeri ja valtiovarainministeri molemmat hehkuttivat aika voimakkaasti tätä ilmeisesti suomenkin vahvasti ajamaa sanktioasiaa tämän keskustelun aikana

tuumaan että tämä keskustelu on nyt tämän puolen vuoden aikana näistä sanktioista ollut kyllä tarpeellista mutta se on myös paljastanut sen että tämä tiukkojen sanktioiden vaikuttavuus muuna kuin korkeintaan ennalta ehkäisevänä toimena on tullut aika kyseenalaiseksi

meillähän on nyt hsl hoitamassa liikennettä hsy hoitaa vesi ja jäteasioita hus hoitaa sairaanhoitoa sitten hallinnon tai poliittisen päätöksenteon tasolla on helsingin seudun yhteistyökokousta pääkaupunkiseudun neuvottelukuntaa koordinaatioryhmää ynnä muuta

nämä toverituomioistuimessa langetetut sanktiot vain syöksevät vaikeuksissa olevan maan yhä syvemmälle vaikeuksiin

tässä mielessä minua ihmetyttääkin kovasti kokoomuksen edustajien täällä moneen otteeseen toistama sanoma siitä että lisää hallinnon tasoja ei pitäisi alueelle tulla

käsitykseni on että vastaavan sanktiovaikutuksen vain paljon tehokkaampana aikaan saa tässä järjestelyssä se että markkinat reagoivat sillä tavalla että korot nousevat ja tästä olisin halunnut kuulla pääministerin mielipiteen

nyt jos me järjestäisimme tämän asian seutuhallinnolla silloinhan siihen tulisi yksi selkeä taso ja päästäisiin eroon näistä epämääräisistä erilaisista organisaatioista joita alueella on

haluaisin kiinnittää huomiota mahdollisen lisäydinvoiman tuomiin hiilipäästön vähennyksiin joihin monet edustajat ja myös ministeri pekkarinen ovat täällä viitanneet

nimittäin tämä nykyinen meininki on semmoinen että meillä ei ole selkeää päätöksentekijätahoa eikä tasoa tämän seudun asioissa ei myöskään vastuun kantajia

ennen sitä ei grammaakaan hiilidioksidipäästövähennyksiä tule tapahtumaan

no hallintovaliokunta mietinnössään niin kuin täällä on tullut ilmi ei ole päässyt yksimieliseen tulokseen siitä miten tässä jatkuman pitäisi mennä ja tämä kuvaa toki tätä tilannetta täällä että erilaisia mielipiteitä on

kumpaakaan näistä laitostyypeistä ydinvoima ei pysty kunnolla korvaamaan joten näillä perusteilla tämä väitetty yhtälö ei toimi ja näitä päästövähennyksiä ei tulla saamaan

näyttää siltä että tällaista ei tule kyllä syntymään kyllä nämä mielipiteet niin toisistaan poikkeavat että yhteistä tahtotilaa tuskin on ainakaan lähiaikoina syntymässä

kysyisin ministeri pekkariselta vähän pitemmän tähtäimen ajatusta tästä uusiutuvan energian asiasta

nyt pakkoliitoksia vastustetaan kovasti mutta vaikka niihin nyt päädyttäisiinkin on ajateltava sitä että jos parhaassakin tapauksessa päästäisiin neljän helsingin seudun kunnan yhdistämiseen niin näitä metropolialueen liikenneongelmia segregaatio ongelmia näitä keskeisiä asumisen ongelmia ei silläkään kuntarakennemuutoksella vielä ratkaista

sen johdosta olen kyllä voimakkaasti sitä mieltä mitä hallintovaliokunta väläyttääkin mietinnössään että tulevasta hallitusohjelmasta neuvoteltaessa tämä asia täytyy nyt sitten vaan pyrkiä ratkaisemaan

metropolialue on maan muista alueista niin selkeästi poikkeava alue että on ihan perusteltua tehdä metropolilaki jossa hallintomalliratkaisutkin poikkeavat kaikista muista maassa käytössä olevista ratkaisuista

ja ehdottomana edellytyksenä on tai itse pidän välttämättömänä sitä että tämä ratkaistaan sillä tavalla että tänne valitaan suorilla vaaleilla seutuvaltuusto joka hoitaa näitä maankäytön asumisen liikenteen ja sairaanhoidon toisen asteen koulutuksen asioita ja myöskin verotuksen osalta tasaa eri kuntien välisiä verotuseroja

arvoisa puhemies

puistot on perustettu ennen muuta alkuperäisen luonnon suojelemiseksi mutta toisaalta ne on tarkoitettu myös kansalaisten virkistäytymiseen ja luontoharrastuksen tukemiseen

myös jätevesikuormituksen määrä kasvaa mikä todennäköisesti tulee lisäämään rehevöitymistä alapuolisessa vesistössä vaikka alueen puhdistamoa paranneltaisiinkin

asuntovaunukenttä sopiikin harvinaisen huonosti kansallismaisemaan

kaikkein olennaisin periaatteellinen kysymys tässä pallas laissa on kuitenkin se että kansallispuisto avataan rakentamiselle ja että tästä voi muodostua ennakkotapaus

jos yksittäisen yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen mahdollistaa pallaksella luonnonsuojelulain vastaisen rakentamisen niin miksei vastaava tilanne voisi syntyä muuallakin

pallaksen hotelli on monelle retkeilijäsukupolvelle läheinen ja tärkeä paikka ja keskeinen osa sen arvoa on ollut hotellitoiminnan pienimuotoisuus erotuksena lapin suurten matkailukeskusten meiningistä

laaja rakentaminen ja laajentaminen muuttaa väistämättä pallaksen luonnetta

arvoisa puhemies

lopuksi vielä toteaisin ed

karvolle kun puhuitte nykyajan vaatimusten mukaisesta majoitustoiminnasta että se on tietysti ihan asiallista puhetta sinänsä mutta nykyajan vaatimusten mukainen hotellirakentaminen ei kuulu kansallispuiston rajojen sisäpuolelle

tällaista rakentamista voidaan toteuttaa kansallispuiston rajojen ulkopuolella oikein hyvin

vesilain kokonaisuudistus on tosiaan niin kuin täällä on todettu tärkeä ja suuri lainsäädäntöhanke joka on pitkään ollut ympäristövaliokunnassa työn alla

täällä oppositio on kuitenkin keskittynyt lähinnä märisemään vanhoista virheistä ja puutteellisista ehdoista jotka tähän pakettiin liittyvät ja näin muodoin oppositio on esittämässä että jätetään paketti hyväksymättä

tämä vesilainsäädännön uudistushan nyt kaikkinensa niin kuin täällä puheenjohtajakin totesi ei aineelliselta puoleltaan eli merkitykseltään kovin suuria linjanmuutoksia suomalaiseen vesilainsäädäntöön merkitse

vai oletteko oppositiossa eri mieltä siitä että jos irlanti ajautuu selvitystilaan siitä seuraa euroopan laajuinen rahoitusmarkkinoitten kriisi jonka vaikutukset tulevat näkymään suomessakin

olennaisinta tässä on että tämä kokonaisuus on aikaisempaa selkeämpi ja yksiselitteisempi ja tietysti niin kuin täällä on tullut esille veden merkitys luonnonvarana on tunnistettu aikaisempaa paljon paremmin tässä viimeisten vuosien aikana ja siinäkin mielessä on hyvin tervetullutta että vesilainsäädäntö on nyt kokonaisuudistuksensa saamassa päätökseen ja tilanne kaikella tavalla selkeytyy

hyvä näin koska nykyinen vesilaki tosin vähän niin kuin rimaa hipoen on onnistunut vuotoksen ja sen kaltaiset hankkeet torjumaan

on tietysti kaikki syy olettaa aivan kuten ministeri braxkin on todennut että tämän uudenkaan lain voimassa ollessa vuotoksen kaltaisille hankkeille ja itse vuotokselle ei voida lupaa myöntää ja hyvä niin

tämä vuotoshan on siitä erityinen hanke että useista kielloista huolimatta se tuppaa aina nousemaan uudelleen esille ja nyt jälleen on vireillä suunnitelmia jotka viittaavat siihen suuntaan mutta lainsäädäntö tältä osin on varsin selkeätä että ei tule olemaan mahdollista että siinä mielessä tämä ehdottoman luvan myöntämisesteen säätäminen tässä yhteydessä tässä muodossa on hyvin perusteltu

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi olemme päättäneet metsäenergian käytön voimakkaasta lisäämisestä lähes kolminkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna mikä tarkoittaa suuria muutoksia metsien käytössä

uusiutuvan energian lisääminen on toki hyvä asia mutta raju lisäys energiapuuhakkuutähteiden kantojen energiakäytössä sisältää myös kysymysmerkkejä muun muassa luonnon monimuotoisuuden metsämaan ravinnetaseen ja metsien hiilitaseen osalta

hallitus on luvannut että kokonaisuuden osalta tehdään eri ministeriöiden yhteistyönä monipuolinen riskinarvio ja siihen liittyvä ohjeistus

tämä onkin hyvin tärkeätä sillä metsäenergian hyödyntäminen voidaan tehdä monin eri tavoin ja eri menetelmistä aiheutuvat haitat ovat erilaisia

jatkan vähän samasta asiasta kuin minkä ed

kerola nosti esiin

tässä on tietysti selvää että ruoppauksen ympäristövaikutukset ovat ympäristöstä ja paikasta riippuen hyvin erilaatuisia ja mielestäni tämä lainsäädäntö antaa kyllä nyt hyvät puitteet tämän ruoppausasian asianmukaiseen hoitamiseen

on olemassa vaara ja on sellaisia ennusteitakin olemassa että nuorisotyöttömyys kasvaa tästä vielä edelleen tuntuvasti

kysynkin asianomaiselta ministeriltä ilmeisesti lehtomäeltä

tässä budjetissa on muutamia lääkkeitä nuorisotyöttömyyden hoitoon mutta ne eivät ehkä riittävällä tavalla vastaa edes nykytilanteeseen

arvoisa puhemies

minkälainen valmius hallituksella on reagoida mikäli nuorisotyöttömyys pahenee tästä vielä voimakkaasti minkälaisia keinoja hallituksessa on mietitty tämän varalta

tämä ymmärtääkseni tulee toimimaan oikein hyvin

heinäluoma että tiedonannossa oli mainittu lentoliikenne meriliikenne ja huutokauppatuloista saatavat tulot mutta ei lainkaan esimerkiksi tobinin veroa muita pääomaliikkeisiin liittyviä veroja

sitten arvoisa puhemies valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota kalatalousedun valvontaan

nythän valtion aluehallinnon rakenteiden muututtua tätä asiaa hoitavat ely keskukset ja valiokunta pitää tärkeänä että riippumattomasti ely keskuksen kalatalousviranomainen vastaa tästä kalatalousedun valvonnasta